silti sinne on budjetoitu ensi vuodelle nolla euroa rahaa

haluaisinkin kysyä nyt ministeriltä

kun se pykälä kuitenkin on säilymässä niin onko nyt odotettavissa että lisätalousarvioissa tähän saadaan helpotusta ja päästään tukemaan niitä kuntia jotka ovat vaikeassa rakennemuutoksen paineessa

arvoisa puhemies

tiukat ajat on valtiolla ja tiukat ajat on puolustusvoimilla

suomeen ei ole koskaan meidän itsenäisyytemme aikana kohdistunut näin vähäistä sodanuhkaa kuin tällä hetkellä kohdistuu

hyvin monessa tutkimuksessa on todettu muun muassa maanpuolustustiedotuksen kyselyissä että sotilaallisen uhan määrä arvioidaan tällä hetkellä vähäisemmäksi kuin koskaan itsenäisyytemme aikana

siksi nyt jos milloinkaan olisi aika miettiäkin yleisen asevelvollisuuden järkevyyttä ja todella harkita sitä onko sen aika ohi ja olisiko aika siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen

mikä merkitys on nykyaikaisessa sodankäynnissä sillä että esimerkiksi jo reservin iän ylittäneitä ihmisiä koulutetaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan

arvoisa puheenjohtaja

puolustuspolitiikkammehan perustuu kolmeen peruspilariin

tässä puheloisen puheessa jos meidän pitää tässä kauhuskenaariossa miettiä jotakin näistä silloin on mietittävä yleistä asevelvollisuutta koska sotilaiden liittoutumattomuus ja koko maan puolustaminen ovat erityisen koskemattomia ja tärkeitä asioita

mielestäni pitäisikin kehittää suomalaista asevelvollisuutta siihen suuntaan että varusmiespalveluksesta tehtäisiin entistä houkuttelevampi vaihtoehto entistä parempi koulutus entistä paremmat etuisuudet puolustusvoimiin varusmiehille

täytyy todeta että ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella olen täysin eri mieltä sosialidemokraattisten edustajien kanssa siitä että tulevaisuudessa meidän talouden liikkumavaraa alettaisiin käyttämään asevarusteluun